arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on lisäksi tärkeää varmistaa myös kolmannen sektorin mahdollisuudet työllistää pitkäaikaistyöttömiä sillä kaikki eivät voi työllistyä avoimille työmarkkinoille

puhemies

arvoisa puhemies

esimerkiksi tavallisessa ikäihmisten asumisessa ei tarvitse minkäänlaisia sprinklausjärjestelmiä mutta ryhmäkotiasumisessa niitä vaaditaan ja tämä nostaa sitten rakentamisen kustannuksia

olen entisessä työssäni toiminut kymmenen vuotta työyhteisökouluttajana ja sen perusteella voin sanoa että ne työyhteisöt joissa on avoin keskusteleva ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuva työyhteisön kulttuuri pystyvät vaikeatkin asiat selvittämään ja sopimaan toimivat käytännöt kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla

minusta on myös outoa ettei vammaisten asuntoja voi rakentaa samaan kortteliin kuin ikäihmisten asuntoja oli kortteli miten suuri tahansa tai että neliömääriä tuijotetaan niin tiukkaan että vanhoihin tiloihin perustettua tehostetun palveluasumisen yhteisökotia uhkaa lopettaminen jos huoneiden neliömäärää ei saada heti nostetuksi

jos on hyvä työyhteisön kulttuuri niin siellä myös sairastetaan vähemmän eli työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa paljon myös työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin

voisiko ministeri viitanen käynnistää aran kanssa normientarkastustalkoot joissa katsottaisiin mitkä normit ovat todella tarpeellisia ja mistä voitaisiin kenties luopua

arvoisa puhemies

toivonkin että tästä asiasta nyt työpaikoilla avoimesti ja hyvässä hengessä keskustellaan ja sovitaan niistä selkeistä pelisäännöistä joiden avulla direktiivi ja tämän lain henki toteutuvat mutta samalla voitaisiin minimoida lisäkustannusten syntymistä työnantajalle

pienellä eläkkeellä olevien lisäksi pienituloiset lapsiperheet ovat toinen tärkeä kohderyhmä jolle ensi vuoden talousarvio tuo verovähennyksen avulla konkreettisia taloudellisia helpotuksia arkielämään ja kompensoi lapsilisäleikkauksia juuri pieni ja keskituloisille

arvoisa puhemies

erityisen haastava on niiden nuorten tilanne jotka saapuvat suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella tai sen jälkeen

iloitsen kuitenkin siitä että peruskoulun kehittämiseen luokkakokojen pienentämiseen kouluavustajien palkkaamiseen ja muihin oppimista tukeviin toimenpiteisiin sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen saatiin lisämäärärahoja kiitettävästi

maahanmuuttajien työttömyys on kolme kertaa keskimääräistä yleisempää ja maahanmuuttajanuorten riski syrjäytyä on viisinkertainen kantaväestöön kuuluviin nuoriin verrattuna

esimerkiksi säästäminen ennalta ehkäisevistä ja varhaisen puuttumisen toimenpiteistä tulee aina yhteiskunnalle kalliiksi

lukiokoulutukseen valmistava koulutus järjestetään tiiviissä vuorovaikutuksessa varsinaisen lukiokoulutuksen järjestä jien kanssa ja siinä erityistä huomiota on kiinnitettävä kielitaitoon

tavoitteenahan on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki oikeaan aikaan eli ennen kuin esimerkiksi perheiden tilanteet pääsevät kriisiytymään liiaksi

valmentava koulutus ei kuitenkaan anna oikeutta jatkaa suoraan lukioon vaan opiskelijan on haettava yhteishaussa lukion aloituspaikkaa

lain toimeenpanoon käytetyt rahat palautuvat tulevina vuosina monin kerroin takaisin yhteiskunnalle

sivistysvaliokunta on ottanut mietinnössään hyvin kantaa myös siihen että myös aikuisille maahanmuuttajille tulisi mahdollistaa lukiokoulutus ja siihen valmentava koulutus

edustaja

niitä

aikuislukiot olisivat tässä hyvä vaihtoehto koska aikuisille suunnattu koulutus on tarkoituksenmukaista suunnitella eri tavoin kuin nuorille suunnattu koulutus yleiskeskusteluun päätti eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisesti

haluan korjata eduskunnan pöytäkirjojen äskeisen asian kohdalla kohdassa käsittelyn pohjana oli siis majamaa ja metsätalousvaliokunnan mietintö numero kuusitoista eikä viisitoista

nyt tämä keskustelu taas kapeutuu laitoshoito oma koti keskusteluksi ja unohtuu että näiden kahden asumismuodon välillä ovat myöskin ne niin sanotut yhteisökodit joista yksi tapa asua on tehostettu palveluasuminen jossa on sitä ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa

kyseessä oli nuottivirhett

ensimmäiseen käsittelyyn siten

vanhustenhoitoa parannetaan muuttamalla niitä vuodeosastoja kuntoutusosastoiksi ja rakentamalla lisää näitä yhteisökoteja sekä panostamalla kotihoidon kehittämiseen

vietämme parasta aikaa kansallista muistiviikkoa

tutkimuksissa on todettu että omainen joka on saanut riittävästi ohjausta ja tukea muistisairautta sairastavan omaisensa hoitoon kotona haluaa olla omaishoitotehtävässä noin vuoden kauemmin

omaishoidon kehittämisessä onkin omaisten ohjaukseen ja tukemiseen kiinnitettävä vähintään yhtä paljon huomiota kuin rahalliseen korvaukseen

omaisen ohjauksen tulisi kuulua ammattihenkilöiden normaaliinkin toimenkuvaan mutta usein omaiset kokevat jäävänsä hoitovastuussa täysin yksin ilman tukea ja ohjausta

kysynkin ministeriltä

voisikohan tämän omaisten ohjauksen sisällyttää tähän hankkeeseen sillä tämä ei aiheuttaisi lisäkustannuksia mutta hyödyt olisivat valtaisat

arvoisa puhemies

kuten ministeri totesi kelan maksamalla kuntoutusrahalla turvataan kuntoutujan toimeentulo kuntoutuksen ajalta silloin kun kuntoutus estää työskentelyn

tällä lakiuudistuksella todella tuetaan kuntoutuksen muuttumista avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan lähelle sitä kuntoutujan arkea ja elinympäristöä

kuntoutusjärjestelmämme on pirstaleinen ja hajanainen ja kuntoutuksessa voi olla jopa päällekkäisyyksiä mutta varmasti siellä on ainakin väliinputoamisia

arvoisa puhemies

jos tavoitteena on esimerkiksi ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen työurien pidentyminen tai toimintakyvyn ylläpitäminen kuntoutuksen kokonaiskehittämiseen tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän

tällä esityksellä pannaan täytäntöön eun potilasdirektiivi jonka tarkoituksena on selkeyttää toisessa jäsenvaltiossa terveydenhuoltopalveluja käyttävien potilaiden oikeuksia

direktiivi velvoittaa korvaamaan vain sellaisen ulkomailla saadun hoidon joka on potilaan kotimaassa korvattavaa ja kuuluu sen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin

direktiivin tavoitteet ovat sinällään hyvät

edistää potilaiden liikkuvuutta ja valinnanvapautta sekä terveydenhuollon tarjoamisen vapautta

esitys toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitteita potilaan valinnanvapauden lisäämisestä ja täydentää ensi vuoden alussa laajenevaa potilaan oikeutta valita hoitopaikkansa

erityisen positiivinen asia potilasdirektiivissä on se että nyt voidaan edistää harvinaisten ja erityisen vaati vien hoitojen tarkoituksenmukaista kansainvälistä keskittämistä

esityksessä lähdetään siitä että tilapäisesti toisessa eu valtiossa oleskelun aikana annetun lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset korvataan suomen julkisen terveydenhuollon vastaavan hoidon kustannusten mukaisesti asiakasmaksulla vähennettynä

arvoisa puhemies

päästäksemme näistä vaikeista ajoista meidän on tehtävä toimenpiteitä useammalla rintamalla

työelämästä syrjäytyminen on valtavan suuri terveydellinen ja sosiaalinen riski joka aiheuttaa henkilökohtaisen kärsimyksen lisäksi myös yhteiskunnalle lisääntyviä kustannuksia

muutoin kuin akuuttihoitotilanteissa ulkomaille hoitoon hakeutuva henkilö hakee korvaukset jälkikäteen sairaanhoitokorvauksena samoin periaattein kuin potilaan hakeutuessa kotimaassa hoitoon muualle kuin julkiseen terveydenhuoltoon

tai onko opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan talousarviossa huomioitu että lapsi tai nuori joka saadaan pidettyä normaalilla oppimispolulla vaikka rankkojenkin tukitoimien avulla tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin oppimispolultaan syrjäytynyt lapsi tai nuori

se että alkuvaiheessa hoito ja matkat on maksettava itse ja korvauksen saa vasta jälkikäteen aiheuttaa sen ettei kaikilla kansalaisilla ole taloudellisia mahdollisuuksia hakeutua hoitoon muualle

samalla voidaan helpottaa vaikeaa työllisyystilannetta

työttömyystilanteen ollessa näin vaikea en voi olla ihmettelemättä opposition ehdotuksia kymmenientuhansien valtion ja kuntien työntekijöiden määrän vähentämisestä

toisin sanoen jokaisen hallinnonalan tulee arvioida onko terveyden edistäminen riittävän selkeä punainen lanka päätöksenteossa ja talousarvion rakentamisessa

suurin osa julkisella puolella työskentelevistä työntekijöistä on sairaanhoitajia lähihoitajia lastenhoitajia lastentarhaopettajia luokanopettajia koulunkäyntiavustajia ja perhepäivähoitajia siis sosiaali ja terveydenhuollon työntekijöitä sekä opettajia

tämä asia ei kuulu vain sosiaali ja terveysministeriön agendalle

sosiaali ja terveysalan asiantuntijana uskon kyllä sähköisten palveluiden ja digitaalisuuden lisääntymisen tuovan toimintaan tehokkuutta ja estävän näillä aloilla henkilöstömäärän lisäämistarpeet huolimatta hoidettavien ja palveluja tarvitsevien määrän kasvusta esimerkiksi väestön ikääntymisen vuoksi

suomalaista potilasvahinkolakia vastaava järjestelmä on vain pohjoismaissa ja vahinkokorvausten hakeminen on muissa euroopan maissa aivan erilainen systeemi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen silmäillyt kaikkien hallinnonalojen talousarviot läpi

suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy tutkimukset sekä taudinmääritys hoito ja kuntoutus

ajatus siitä että näillä aloilla voitaisiin tekniikan avulla vähentää kymmeniätuhansia tai tuhansia työntekijöitä on kuitenkin erittäin epärealistinen

toivon kuitenkin että löytäisimme tästä yhteisen positiivisen lähestymistavan arvioitaessa talousarvioita nyt ja tulevina vuosina ja arvioitaessa myöskin tulevia lainsäädäntöhankkeita

toivottavasti jatkossa tämä järjestetään pysyvällä rahoituksella sillä tätä tehtävää ei voi jättää yksittäisten kuntien tehtäväksi vai mitä mieltä ministeri on asiasta

poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin tutkia ja hoitaa potilasta palveluvalikoimaan kuulumattomallakin lääketieteellisellä menetelmällä jos se on potilaan henkeä ja terveyttä vakavasti uhkaavan sairauden tai vamman takia välttämätöntä

arvoisa puhemies

sitä kautta saisimme hoitoketjut eheytettyä ja toiminnan painopistettä siirrettyä raskaista ja korjaavista palveluista kohti ennalta ehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita

kansanterveyden parantaminen ei korjaa kestävyysvajettamme mutta toisaalta terveyden eriarvoistuminen syrjäytyminen sekä sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyn puutteet aiheuttavat yhteiskunnassa jopa kymmenien miljardien ylimääräiset vuosittaiset kustannukset

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee kipeästi uusia tuotteita ja palveluita joita voidaan viedä kansainvälisille markkinoille

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö potilaan hoidossa tehtäisi yksilöllisiä hoidon tarpeen arviointeja ja etteikö potilas edelleen saisi terveydentilansa edellyttämää terveyden ja sairaanhoitoa

edustaja filatov itse asiassa sanoikin sen asian jota minäkin olisin sanomassa että eläkeuudistus kyllä saatiin aikaan edellisellä hallituskaudella vaikka se teknisesti hyväksyttiinkin tämän kauden alussa